siinä tietojemme mukaan on suomalaisilla telakoilla omat ehdotuksensa pelissä mukana joita selvittelee teidän johtamanne liikenneministeriön alaisena liikennevirasto

minä olisin hyvin mielelläni kuullut missä vaiheessa tämän asian selvittelytyö nyt on koska se on välittömin asia kaikessa siinä suunnassa mistä sekä hallituksen että eduskunnan puolella on yhteinen tahtotila olemassa että tämä voitaisiin pelata niin että se koituisi suomen eduksi

silläkin riskillä että yleisarvosana laskee nousen ylös puhuakseni samasta asiasta kylläkin ja todetakseni että itse asiassa euroopan unionilla ei ole toimivaltuutta tässä kysymyksessä

bryssel ei ole tässä se taho joka näitä neuvotteluja vetää tai edes koordinoi tai omaa päätösvaltaa tässä asiassa

minä yhdyn edustaja kaikkosen näkemykseen myös siinä että on suomen edun mukaista katsoa hyvin huolellisesti hyvin perusteellisesti ja ajan kanssa se mitkä tulevat olemaan ne raamit joissa suomi tähän tulee ottamaan nyt osaa

ruotsi ilmoittaa olevansa alliansfriheten linjalla mutta samanaikaisesti rakentaa sopimuksia useiden nato kumppanimaiden kanssa kiinteiksi ja samalla tekee naton kanssa myöskin host nation support sopimuksen niin kuin on tapahtunut

se on iso poliittinen kysymys ilman muuta ja ei saa yhden tapauksen perusteella tehdä lopullista ratkaisua tässä asiassa sillä tämä soveltaa käytännössä sitä että suomella on mahdollisuus ottaa apua vastaan ja antaa sitä apua tasapainossa muiden euroopan jäsenmaiden kanssa otetaanko kapea tulkinta vai lavea malli

meidän pitää myös päästä ruotsin kanssa eteenpäin tällä linjalla

minä kysyisin seuraammeko me ulkoministeri tätä ruotsin kanssa tapahtuvaa asiaa niin ettei pääse tapahtumaan mitään niin pitkälle menevää joka muuttaisi tätä asetelmaa

kysyisin kun on aihetta koordinoida niin kuin kultarannassa oli puhe myös eräitä ulkopoliittisia näkökantoja suomen ja ruotsin välillä niin voitaisiinko ajatella että suomella tässä yhteistyörakenteessa olisi erittäin aktiivinen rauhanvälityksen toimijan rooli työnjaollisesti

sisäministeriön puolustusministeriön ja ulkoministeriön toimikentät menevät tänä päivänä enemmän päällekkäin kuin vielä hetki takaperin esimerkiksi hallitusta muodostettaessa kukaan osasi arvioida olettaa tai nähdä

siksi kysyisin arvoisalta sisäministeriltä miten hän näkee onko tarvetta ja mahdollisuuksia lähentää näitä ministeriöitä että myöskin niiden lainsäädännöllinen puoli katsottaisiin mahdollisimman nopeasti ettei aukkokohtia tai katvealueita lainsäädännössä pääsisi syntymään sen lisäksi että hallinnollisesti tuntuisi hyvin luontevalta se mihin edustaja heinäluoma ja edustaja lindtman ovat täällä puheenvuoroissaan viitanneet että myöskin hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittinen valiokunta muodostettaisiin tavalla joka vastaa tämän laajan turvallisuuskäsityksen mukaista mallia

viittaan aiempaan ja totean sen pohjalta että eurooppa ei minulle ole vain pelkkä markkinapaikka jossa single market filosofian pohjalta asioita hoidetaan

euroopan pitäisi voimistua olennaisesti jotta se olisi merkittävä kansainvälinen toimija

se tällä hetkellä puuttuu ja minä toivon että suomen hallituksen on mahdollista paitsi tehdä oma agendansa tämän vuoden puolella eun huippukokoukseen myöskin etsiä sellaisia liittolaisia joiden kanssa euroopalle voidaan kyetä luomaan uskottava kansainvälisen toimijan rooli strategisen toimijan rooli myös kansainvälispoliittisesti eikä vain kääntyä sisäänpäin

puhun selkeästi pidemmästä aikaperspektiivistä

pohjoismainen puolustusyhteistyö ei ole lähelläkään puolustusliittoa tänä päivänä mutta tarvittaessa sekin vaihtoehto on mielestäni otettava huomioon kun katsotaan mikä on euroopan unionin turvallisuuspoliittinen realismin aste tänä päivänä

ja kun euroopassa ollaan menossa kohti alueellisia puolustusjärjestelyjä eri puolilla eurooppaa eri muodoissa niin minä pyydän vain että me kaikki otamme ajattelussamme huomioon sen varauksen mitä lisäarvoa tämänkaltainen voisi synnyttää mukanaan arvopohjaltaan samankaltaisten maiden kesken joilla on sama historia sama kulttuuri ja joilla on sama turvallisuusympäristö joiden uhka analyysit ovat hyvin samantyyppisiä

myös näitä myönteisiä puolia pystyy esittämään lukuisiakin kuten täällä ministeri stubb ansiokkaasti teki

mutta kyllähän tietysti vaikka vaativuusaste on toinen niin joukkomurhat kabulin jalkapallostadionilla ovat nyt historiaa ja se on jotakin se on jotakin tällä tiellä

mutta se mikä tekee tästä hieman pahaenteisen on minun käsitykseni mukaan se että me emme voi tarkastella tätä kysymystä pelkästään afganistanin maantieteellisten rajojen puitteissa vaan entistä enemmän erityisesti pakistanin tiedustelupalvelun tuet talibaneille herättävät tässä asiassa suurta ja uutta huolta pakistanin valtion luonteesta johtuen

minä kysynkin onko tällä hetkellä nähtävissä asioita joitten valossa tätä asiaa katsottaisiin vähän laajemmasta perspektiivistä ei vain siviili ja sotilaskriisinhallinnan humanitäärisen ja kehitysyhteistyöavun merkeissä vaan myöskin maantieteellisesti sitä aluetta laajemmin koskien

ensinnäkin pidän tärkeänä sitä että suomessa on mahdollista harjoittaa ulkopolitiikkaa yli hallitusoppositio rajan

jotta näin voitaisiin jatkossakin menetellä on tietysti sitä kautta loogista katsoa että meillä ulkopoliittista keskustelua käydään niin että se ei ole omiaan luomaan tätä barrikadia suomeen

tämä on monista eri syistä joita en käy tässä esittämään erittäin tarpeellista ja tähän pitää asettaa myöskin se millä tarkoituksenmukaisuudella on käsiteltävä täällä eduskunnassa selontekoja ja muita sen kaltaisia keskusteluja joista eduskunnalla on jo käytössään muun muassa tämä ajankohtaiskeskustelu

se ei tarvitse kovin juhlallisia ja merkillisiä uudelleenjärjestelyjä mutta on erittäin tärkeää myöskin sen seikan arvioimiseksi että kun otetaan kantaa määrärahakysymyksiin pitää katsoa ettei siinä oteta autonomisesti kantaa vain siihen miten puolustusvoimille käy vaan siinä otetaan kantaa suomen isoihin sotilaspoliittisiin järjestelyihin muun muassa siihen tulisiko suomen näin muodoin jos ei määrärahan kautta päästä eteenpäin harkita silloin entistä ponnekkaammin liittokunnan jäsenyyttä

perimmiltään näen niin että niin tämän uudistuksen kuin koko puolustusvoimiin suhtautumisen tärkein ydinkysymys on siinä että suomella on kaikissa olosuhteissa uskottava todellinen puolustuskyky

tämän uudistuksen tulkitsen niin että tässä nyt pyritään ottamaan löysät pois hallinnosta ja ikäluokan pienenemisestä johtuvista vaikutuksista ja sen vuoksi kysyn

tämä on meille on äärettömän tärkeää että uuden sodan uhkakuviin kyetään uskottavasti vastaamaan myöskin huomispäivän maailmassa

lähden siitä että kun kehysriiheen vajaan kuukauden kuluttua mennään niin puolustusvoimat ei enää siinä yhteydessä ole uusien säästötoimenpiteiden kohteena vaan nyt on muiden pääluokkien vuoro vastata tähän hallinnon haasteeseen jonka taloudellinen realiteetti tähän tuo

saimme tänään tietää että eu komissio on tehnyt selkeän kirkkaan päätöksen siitä että suomen edustusoikeuden eroa

se helpottaa hyvin merkittävässä määrin suomalaisen rahapelikentän tulevaisuutta ja stabiloi sen tulevaisuutta myöskin edunsaajien kannalta myönteisellä tavalla

nyt on kuitenkin niin että tässä omistajaohjausasetelmassa on haastetta sen vuoksi että opetus ja kulttuuriministeriön suunnalta omistajaohjausta pitäisi toteuttaa mutta sitä kuvaa tulee hieman häiritsemään se että muista ministeriöistä täysin muilla perusteilla halutaankin yhtäkkiä rajoittaa tämän rahapelikentän toimintaa tavalla jonka kuitenkin eu on hyväksynyt tämänpäiväisellä päätöksellään

tässä hiukan kriittisempääkin palautetta hallitukselle ihan asiasta sen vuoksi että tähän sisältyy nyt mekanismi jossa eduskuntaan edellytetään myös eduskunnan itsensä valiokuntien toimesta jatkuvasti mekaanisesti teknisesti toistuvia kertomuksia informaatiota ja tiedonkulkua

mutta paljon tätä ehkä jo puisevaksi inflatoivaksi menettelyksi muodostuvaa prosessia tärkeämpää mielestäni olisi että suomi tekee nämä arvionsa osana kansainvälistä yhteisöä ei kalenterista katsoen milloin pitää antaa raportti eduskunnalle vaan silloin kun kansainvälisesti tapahtuu jotakin silloin pitäisi ottaa asia esille ja nopeallakin mekanismilla kyetä tässä suhteessa reagoimaan

täällä on useammassakin puheenvuorossa viitattu rauhanvälitystoiminnan tärkeyteen ja suomen mahdollisuuteen profiloitua siinä

tässä ollaan kyllä aika ytimessä näiden parlamentaaristen elinten kohdalla ja jokaisessa on hieman oma kulttuurinsa

arvoisa puhemies

olen kyllä huomannut että euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa hyvin tärkeää roolia ei ratkaisevaa mutta hyvin keskeistä roolia näyttelevät kuitenkin poliittisten ryhmien asennoituminen siellä tehtävät järjestelyt siellä tapahtuvat linjaukset sen osalta miten suhtaudutaan muun muassa tässä nyt käsillä keskustelussa olleeseen venäjän valtakirjakysymykseen

puheenvuoroani odottaessani olen löytänyt vastauksen siihen kysymykseen johon olen vastausta etsinyt miksi tuossa puhemiehen takana ei eduskunnan normaalin salin tapaisesti ole isoa kelloa kaikkien edustajien nähtävillä

nyt sen ymmärrän koska odottaminen saattaa täällä venyä niin pitkälle ennen kuin puheenvuoro myönnetään päiväjärjestyksestä johtuen että aika tuntuisi vielä pidemmältä jos sitä mittaisi kellon kautta

tietysti on niin että mitä vahvempi on näiden poliittisten ryhmien aktiviteetti mitä intensiivisempää se työskentely on sitä vähemmän luonnollisesti jää happea kansallisten valtuuskuntien omille linjauksille ja kääntäen

mutta minun on pakko sanoa että en ole hyvistä yrityksistä huolimatta ihan perillä minäkään siitä minkälaisia kantoja suomen valtuuskunnalla tässä asiassa on koska mikäli suomi haluaa korkeaa profiilia tai merkittävää otetta vaikutusvaltaa näissä kysymyksissä niin sehän voi olla myöskin niin että jos suomella on hyvin tehty kotiläksyt ja niihin on valmistauduttu poliittisesti kunnolla niin suomalaiset voivat varmasti niin epp ryhmässä kuin sosialistiryhmässäkin ja aldessa yhtä lailla vaikuttaa omalla tavallaan siihen minkälaisiin kannanottoihin niissä poliittisissa ryhmissä puolestaan päädytään

tämän kysymyksen joka tässä puhemiehen suosiollisella myötävaikutuksella on tarkoitus nyt esitellä haluan aloittaa sillä että euroopan turvallisuus ja yhteistyökokouksen ja sittemmin tuon kokouksesta järjestöksi muuttuneen käsitteen merkitys koko suomalaiselle ulkopolitiikalle on poikkeuksellisen suuri keskeinen ja tärkeä

etyj on suomen ulkopolitiikalle iso kysymys se on valtavan iso kysymys jolla on suomen oman kansainvälisen aseman vahvistamiseen liittyvä keskeinen vaikutuksensa mutta tietysti sillä myöskin on kyetty tekemään kansainvälistä yhteisöä palveleva vaikutus niin että suomi on kyennyt kontribuoimaan kansainvälistä kehitystä merkittävällä tavalla

edellisen hallituksen muodostamisen yhteydessä vallitsi selkeä yhteisymmärrys siitä että suomea lähdetään väliportaan hallinnon osalta uudistamaan alueiden eurooppa idean mukaisesti

etyj tässä suhteessa on suomelle suuri symbolinen kysymys ja sen käytännön arvo tietysti on myöskin tässä suhteessa mittaamattoman keskeinen

vastakkain oli tavallaan kaksi mallia jos uskaltaisi keventää

puhuimme neitimallista ja maatuskamallista

ei tarvinne kerrata sitä mistä suunnasta kannattajat ja vastustajat kummallekin mallille löytyivät

tämänkaltaisen eurooppalaisesti virtaviivaistetun aluehallinnon toteuttaminen kaatui käytännössä siihen että keskusta ei ollut valmis siihen että maakuntien määrä olisi puolitettu

se olisi ollut järkevä ja toteuttamiskelpoinen toimiva malli mutta se jouduttiin valitettavasti pistämään jäihin sillä nyt pystyssä oleva kansanedustaja hallitusneuvottelujen yhteydessä ilmoitti ainakin allekirjoittaneelle että keskusta ei tule koskaan sellaista mallia hyväksymään joka olisi merkinnyt maakuntien suuntaan vastuun lisäämistä mutta samalla näiden maakuntien lukumäärän puolittamista

etyjin parlamentaarinen yleiskokous heinäkuun alussa ei ole varsinainen juhlakokous mutta tietysti se antaa myöskin sen signaalin maailmalle mikä merkitys etykillä ja etyjillä on kansainvälisen yhteisön kehitykselle

puhemies

koko tämän selontekoprosessin olennainen osa johtopäätöksessä on nyt valitettava ja se on se että suomen ulkopolitiikan merkittävää kunniakasta perinnettä harteillaan kantava sdp irtaantuu ulkopolitiikan konsensuksesta kahdessa asiassa määräraha asiassa ja nato kysymyksessä määräraha asiassa kun on kysymys siitä satsataanko itsenäiseen puolustukseen vai integroituneeseen puolustukseen

tämä tietysti korostuu sen vuoksi että yksi euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön perustajajäsenmaista eli venäjä on rikkonut etyjin kaikkein pyhimpiä ja keskeisimpiä periaatteita

mikäli määrärahoja ei koroteta se ennen pitkää nurkan takana olevassa tulevaisuudessa tulee merkitsemään vääjäämättömyyttä liittyen natoon mikäli määrärahan korotuksia ei tehdä

nyt ovat huonossa hapessa olleet nuo periaatteet sen jälkeen kun ukrainassa on tapahtunut krimin huostaanotto venäjän toimesta ja sotatoimet ukrainan itäosissa ovat edelleen käynnissä mitä vastenmielisimmällä tavalla

toinen asia on se että keskustelussa esille tullut syytös kokoomusta koskien on minusta käsittämätön puoluetta joka ei aja tässä mitään vaan on aina alleviivannut yhteistyötä ja konsensusta kansallista yhteisymmärrystä ja joka haluaa tässä keskustelussa tuoda transparentisti esille sekä asian plussat että miinukset

tämä merkitsee sitä että myös etyj järjestönä on suuren haasteen edessä koska etyj on järjestö joka kaikista muista ukrainan kriisiin vaikuttavista kansainvälisistä järjestöistä kaikkein keskeisimmin on pyrkimässä vaikuttamaan myönteisellä tavalla ukrainan kriisin ratkaisemiseen

jos se jonain päivänä tehdään se tehdään avoimen valmisteluprosessin myötä ja siinä tarvitaan kaikkia merkittäviä poliittisia suuntauksia mukana

kaikki se myönteinen kehitys johon eurooppalaisina uskoimme ja rakensimme kansakuntiemme ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen tulevaisuudenuskomme on tällä hetkellä koetuksella

samalla meidän pitäisi kyetä uudistamaan koko etyj järjestelmää ja tämä on tietysti äärettömän vaikeaa juuri ukrainan kriisin kaltaisen tilanteen valossa

toinen asia lyhyesti on se herra puhemies että aika ajoin on ollut tietysti vaikea asennoitua suomessa suhteessa venäjään isossa kuvassa katsottuna

turvallisuustilanne euroopassa on vakavampi kuin vuosikymmeniin

se on vakavampi myös meidän omassa turvallisuusympäristössämme niin kuin uuden hallituksen hallitusohjelmassa perustellulla tavalla todetaan

etyj on kuitenkin järjestönä ainoa joka käytännössä kykenee vaikuttamaan ukrainassa olosuhteitten myönteiseen kehitykseen sekä siviilioperaationsa merkeissä että itä ukrainan puolella tapahtuvan sodan kaltaisen tilanteen merkeissä

nyt eletään suhtkoht luontevaa aikaa suomen ja venäjän välisissä suhteissa ja pitäisi olla tästä aika tyytyväinen

kieltämättä on olemassa semmoista asennoitumista jossa mennään vähän jarrut päällä peläten varmasti heijastumia joistakin lähihistorian vaiheista

tätä etyjin omaa uudistustyötä käydään sen vuoksi että etyjin toimet eivät kuitenkaan ole riittäviä silloin kun näin vakavat kriisit uhkaavat eurooppaa

kolmas asia lyhyesti puhemies on se että valtio pistää kymmeniä miljoonia euroja telakkateollisuuden tukemiseen perustelluista syistä

erittäin järkevää olisi saada suomalainen telakkateollisuus ja siellä oleva poikkeuksellisen korkea teknologinen osaaminen toimimaan niin että se hyödyntäisi niitä mahdollisuuksia joita koillisväylän avautuminen tai hyödyntämättömien luonnonvarojen käyttöönotto pohjoisella jäämerellä tulevat merkitsemään

niidenkin osalta on valitettavasti niin että ne jotka ovat ikään kuin altavastaajina rikottuaan etyjin keskeisiä periaatteita ovat myöskin vastahakoisia hyväksymään niitä uudistustoimenpiteitä joilla etyjin tehokkuutta ja merkittävyyttä nykyisestään vielä parannettaisiin

siitä varmaan tuonnempana

neljäs asia lyhyesti on se että suurin määrittelemätön kysymys on se mitä tekee suomi tilanteessa jossa maailmanpolitiikan voimankäytössä selkeästi on muodostumassa tilanne jossa venäjä toimii suhteessa natoon natovenäjä neuvoston kautta jonka jäsen suomi ei ole mutta jonka päätökset mitä olennaisimmalla tavalla koskevat suomen

niistä toinen on kaukainen hiusten halkoja repäisyjä lienee antin siskotyttivät ottaa kitisen studia ansaitsee meillä suonet

tilanne saa väistyä uuden perään koska niiden yhtiöitetään juhlia viemään suomeen niin täytyisi vielä tiedä sandu ja melanie

samalla ollaan valvomassa sitä millä tavoin äärettömän hauraaksi osoittautuneen tulitaukosopimuksen periaatteet ja käytännön sovellutukset saadaan toteutettua